minulla on edustajatoverina paloesimies joka voi kertoa tarkemmin miten tullaan palokunnan jäseniksi

en halua pilata kenenkään yötä sillä että ruvetaan öisiä esitelmiä täällä pitämään

se sisälsi muun muassa wahlroos veron rikkaiden veron

arvonlisäveroa me emme halua korottaa

me vaadimme tarkkaa taloutta kreikka sitoumukset uusiksi näillä asioilla me saamme jo säästöjä aikaiseksi kehitysyhteistyöremonttia

eli ollaan ihmisoikeuksien äärellä ollaan myös hyvin lähellä perussuomalaisen ajattelun ydintä

asioita on paljon pienistä puroista rakentuvat säästöt mutta minun mielestäni nyt ei ole oikea hetki tätä keskustelua jatkaa

jokainen ihminen jokainen ihmiselämä on arvokas jokaista ihmiselämää tulee aina ja jokaisen ihmisen ihmisoikeutta aina tinkimättömästi puolustaa

turha väittää että kannatuksemme olisi alentunut

kansalla on edelleen kuitenkin äänestämisen salaisuus ja vapaus kopissa

ja kun näin on niin tiedämme hyvin että ihanteet ja todellisuus eivät aina kohtaa

hän tarkoitti sitä että on jyrkkä ero sillä miten asiat ovat ja sillä miten niiden pitäisi olla

meillä on hyvä kuntalainsäädäntö mutta kunnat monessa tapauksessa eivät selviä velvoitteistaan ja sen vuoksi niin kuin jo päivällä sanoin kuntauudistus on välttämätön mutta sitä ei saa toteuttaa pakolla

perussuomalainen ajattelu lähtee siitä että on tärkeää että on terveitä kuntia joilla on selkeä identiteetti terveesti ylpeä identiteetti mutta jotka ennen kaikkea tarjoavat kuntalaisille välttämättömät palvelut tinkimättä jokaisen ihmisen ihmisarvoa kunnioittaen

aivan oikein on täällä sanottu että keskustalle on tärkeää että valta säilyy ja herrapaikkoja on riittävästi

siinä mielessä on hyvä että keskusta teki tämän välikysymyksen jotta nämä asiat jotka ihmisen kannalta koskettelevat jokapäiväistä elämää ja ovat myös ihmisarvokysymyksiä koska jokaisella täytyy olla oikeus vapaasti valita asuinpaikkansa tulevat esiin

tohtori pekka tiainen totesi hiljattain että työttömyys koskettaa yli miljoonaa suomalaista välillisesti

mutta tässä ei saa olla poliittinen tendenssi sellainen että halutaan tällä keskusteluun nostamisella vain varmistaa omat asemat

jatkuessaan korkeina lukuina pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys tulevat olemaan yhteiskuntarauhaa järkyttäviä asioita

se on sellaista tyypillistä brezhneviläistä vallankäyttöä

elintärkeää on jääköön tästä keskustelusta siemeneksi itämään meille se että todellakin muistamme että jokainen ihminen jokainen ihmiselämä on arvokas kunnat ovat kuntalaisia varten palvelemaan toteuttamaan jokaisen ihmisen ihmisarvoista elämää

menneinä vuosikymmeninä sanottiin että kaksi asiaa suomessa on maailman parhaiten järjestetty nimittäin kirjastolaitos ja työnvälitystoiminta

mutta kysyn arvoisa ministeri ihalainen

päästäisiinkö nuorten työnhakijoitten osalta jatkossa siihen että nuorille työnhakijoille tulisi oma nimikkovirkailija jonka kanssa he kohtaisivat kasvokkain eikä tämä yhteydenpito tapahtuisi pelkästään ja ensisijaisesti internetin kautta koska nuori nimenomaan tarvitsee sitä tukea ja rohkaisua ja polkujen löytämistä

arvoisa herra puhemies

tiedonannosta ja ennen kaikkea valtioneuvoston kirjelmistä puuttuu kokonaisnäkemys ja mieleen tulee leikkaa ja liimaa menetelmällä kiireellä kyhätty virkamiespaperi

asiakokonaisuudet hyppelevät kuin pupu pensaikossa eli eduskunnalle tarjotaan varsin hajanaista ja huteraa tietoa

jälleen tulee mieleen asiakokonaisuuden salaperäisyys huomioiden onko sopimuksissa salaisia lisäpöytäkirjoja joista jätetään pienille jäsenmaille kertomatta

ei tällaisten asioiden äärellä kukaan voi olla vahingoniloinen

kyseessä on murheellinen katastrofi joka johtaa myös inhimillisiin murhenäytelmiin niukalla toimeentulolla elävien ihmisten keskuudessa

silti on kysyttävä miksi ei ole annettu enempää tilaa luovempien ja oikeudenmukaisempien ratkaisuvaihtoehtojen etsinnälle vaan on ajauduttu paniikkiratkaisuun

herra puhemies

tyydyn kuitenkin tässä vaiheessa vain toteamaan että alkujaan luonnoton eurorakennelma on ajautunut tilanteeseen jota loogisesti osattiin ennakoidakin

on tunnustettava se tosiasia että ennen niin hävettävänä pidetystä ahneudesta on tehty milteipä tavoiteltava hyve

euroopassa on nyt lukuisia sairaita miehiä sen olemme tänään tässä salissakin useampaan otteeseen kuulleet

kannatan edustaja soinin perusteltua esitystä

arvoisa herra puhemies

jo muinoin esko ahon hallitus julisti suomen osin jo olevan ja tulevan hyvin nopeasti sellaiseksi täydellinen tietoyhteiskunta jossa kaikki asiat ovat kaikkien yhteisellä tiedon valtatiellä

valitettavasti nyt joudumme toteamaan että tietotekniikan yhteiskuntana suomi on enemmän tai vähemmän valitettavasti pudonnut kelkasta

mutta on erinomaista että viimeistään nyt kun olemme tässä surkeassa taloustilanteessa työllistämisen vaikeaa byrokratiaa helpotettaisiin

arvoisa herra puhemies

ei ole yhtä selitystä ja vastausta kysymykseen miten tällaiseen tilanteeseen on tultu mutta syytä on kerrata vähän menneitä

vanhasen hallitus toteutti noususuhdanteessa veronalennuksia ja nykypäivän valossa nuo alennukset tulivat kalliiksi

jatkuvasti puhutaan säästöistä että säästetään siltä ja siltä menokohdalta niin ja niin paljon

kun aikoinaan ei olisi tehty noususuhdanteessa niitä veronalennuksia niin olisi ollut mistä panna säästöön sukanvarteen sillä onhan tämä ikiaikainen seitsemän lihavan ja seitsemän laihan vuoden oppi edelleen mitä ajankohtaisin

hyvältä ei herra puhemies näytä myöskään tämän hallituksen rohkea veto yhteisöveron alennuksesta

sillähän oletetaan olevan dynaamisia vaikutuksia

vaikka tilastokeskus osoittaakin luvuissaan että tuloerot ovat pienentyneet ja pienituloisten määrä on laskenut niin lukuja tarkemmin analysoimalla huomaa että tämä johtuu siitä että mediaanitulot ovat laskeneet

monessa kohtaa on aistittavissa ja nähtävissä että euron leikkauksella aiheutetaan kahden euron vahinko

näin on esimerkiksi yliopisto ja ammattikorkeakoulujen toiminnan rahoituksen indeksikorotuksen puolittamisen kohdalla

erityisesti kansanopistojen vapaat linjat ovat uhattuina ja heillä nimenomaan olisi valmiit rakenteet valmiit systeemit toteuttaa tätä oppivelvollisuuden laajentamista olisi asiantuntemusta järjestelmiä valmis koneisto

tämä todistaa sen että lehdistön alvin korotus oli virhe

ja edelleen kansainvälistymiskonsultoinnin hankkimista varten on varattu määrärahoja

yhteiskuntamme on entistä enemmän muuttumassa vähemmän läpinäkyväksi konsulttidemokratiayhteiskunnaksi jossa erilaiset konsultit kykenevät rahastamaan ja tätä kehitystä näkyy edistettävän

arvoisa herra puhemies

eikö temin ja umn ja muilla valtiollisilla toimijoilla olisi resursseja tähänkin ilman rahaa virkatyönä

yliopistot saatiin tähän hankkeeseen mukaan ja keräämään rahaa lupauksilla että valtio tulee sitten omalla pääomittamisella mukaan

ja kyllä se tuntuu arvoisa herra puhemies vielä lopuksi hyvin turhauttavalta kun säädetään hienoja ja hyviä lakeja niin kuin me tuolla sivistysvaliokunnassa viime syksyn askartelimme koulurauhapaketin ja oppilashuoltolain kanssa mutta nyt kun koulunkäyntiavustajilta leikataan niin tämäkin laki helposti ja uusille ja ohi koska edustaa torniainen

olemme lukeneet monista lastentaudeista ja käynnistysvaikeuksista yliopistouudistukseen liittyen

yliopistoissa käydään myös yt neuvotteluita

hanke kokonaisuudessaan on osa uusliberalistista taloutta ja perustellusti on nähty että humboldtilainen sivistysyliopistoihanne on vaarassa

sivistyneet korkeasti akateemisesti koulutetut ihmiset eivät puhu pettämisestä kuin korkeintaan yksityisesti

joka tapauksessa kysymys on siitä että tässä tilanteessa kun yliopistojen rooli on muuttunut taloudellisen perustan rapauttaminen on vaarallista ja kohtalokasta

ministeriö asettaa vaativat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet liikenteelle mutta kun tavoiteasettelua vertaa rahoitukseen niin ei voi välttyä muulta johtopäätökseltä kuin että tavoitteet ovat saavuttamattomissa

tietojeni mukaan tiehallinto on aloittanut päätiestön siltojen kantavuustutkimukset raskaiden ajoneuvojen mitta ja painokorotusten vuoksi

päätetyt mitta ja painorajat ovat kuljetusyrittäjien sekä asiantuntijoiden mielestä merkittävä riski tiestölle silloille ja liikenneturvallisuudelle

kysyn arvoisa ministeri

mitä kyseisellä rahalla on tarkoitus tehdä ja saada aikaan

arvoisa herra puhemies

on hieno asia että tällainen lakiesitys tänne tuodaan mutta erityisen valitettavaa on että se tuodaan vasta nyt vaalikauden ollessa jo loppukvartaalissa

ikävää että tällaisenkin lainsäädännön uudistaminen näin venyy

samaan hengenvetoon on todettava että on se nyt niin kovin merkillistä että kyllä eu direktiivien ja asetusten täytäntöönpanon edellyttämät lakimuutokset tehdään tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla mutta sellaiset asiat jotka tulevat yksta niin kuin tämä saavat odottaa jopa uhkasakkorajoille asti

mutta valitettavasti kun katsoo kataisen ja stubbin hallituksen toimia ja tietynlaista ylimielisyyttä täältä rivikansanedustajan vinkkelistä niin kyllä tämän kaiken ymmärtää

ymmärrettävästi ja perustellusti hallituksen rakennepakettia on kutsuttu leikkauslistaksi

sitä se todellakin on erilaiset taloudelliseen kasvuun kannustavat ideat loistavat rakennepakettipaperissa poissaolollaan

päivällä käydyssä debatissa vanhustenhoito sai oikeutetusti ajallisesti huomattavan osan debattia

väitettiin että pelotellaan vanhusten heitteillejätöllä ja että vanhusten tilanne on auvoinen

on annettava tunnustusta siitä miten hienosti puolustushallinnon sektorilla toteutettiin vaadittavat sopeuttamistoimenpiteet ja vielä nopeutetussa aikataulussa

uskon että tässä talossa ei ole ketään joka ei kannattaisi laitospaikkojen vähentämistä mutta on äärimmäistä itsepetosta väittää etteikö laitospaikkoja tarvittaisi myös vastaisuudessa

mutta aiheellisesti on oltava huolissaan siitä onko tämä tapahtunut sillä seurauksella että henkilökunnan keskuudessa tapahtuu jonkinlaista väsähtämistä

onko nyt ministerin hallinnonalalla suunnitelmia henkilöstön työssäjaksamisen ja työmotivaation kehittämiseen liittyen

minulla oli tilaisuus debatin jälkeen keskustella kentän asiantuntijan vanhustenhoidon palveluksessa olevan henkilön kanssa ja hän hämmästeli miten kansanedustajien keskuudessa voidaan olla niin arjen todellisuudesta vieraantuneita

mihin vanhukset sitten sijoitettaisiin

ei kuulu inhimilliseen yhteiskuntaan että vanhukset ovat jonkun nappulan varassa jonkun painonapin

siitä huomattava osa on jo ulkomaalaalaisessa omistuksessa ja uusia toimilupia viime aikoina myönnettäessä ei ole enää edes vaadittu paikallisuutta toimilupaehtoihin

onkin vaarana että tuetun kotona asumisen nimissä erilainen terveydenhuoltobisnes tulee kasvamaan bisnes joka on usein ulkomaalaisessa omistuksessa eikä sillä tavoin paitsi juurikaan edes työllistä niin ei myöskään kasvata meidän kansantalouden kakkua kun voitot tuloutetaan jonnekin muualle

katsotteko rouva ministeri että tulevaisuudessa pitäisi olla selvemmin kriteerinä toimilupaehdoissa paikallisuuden vaatimus jotta aitojen paikallisradioitten asema turvataan ja vahvistetaan suomalaisomisteisuutta

tähän samaan sarjaan kuuluu myös entistä enemmän käytävä keskustelu käänteisestä asuntolainasta

vanhuksia yritetään saada tähän muka sen nimissä että vanhukset voivat elää laadukkaampaa elämää elämänsä ehtoopuolella

minä tulkitsen tämän niin että kysymyksessä on mittava omaisuuden kaappaus sillä suomalaisten kansalaisten varallisuus on asunnoissa

toisin kuin hallitus näkee niin monet asiat jotka nähdään kuluerinä ovat todellisuudessa investointeja

työtä työttömille töihin sillä työ on paitsi toimeentuloasia myös ihmisarvokysymys

kun ihminen on työssä siinä voittavat kaikki edellytykset elämänhallintaan paranevat ja niin edelleen

pelkään että rakennepaketti joka on hyvin vähän konkretiaa sisältävä sisältää säästösuunnitelmia jotka tulevat pitkän päälle kalliiksi

nyt tarvitaan tulevaisuudenuskoa ja toivoa toivon näköaloja ihmisarvon kunnioittamista sitä että me kansakuntana menemme eteenpäin käsi kädessä joukkuepelin hengessä

arvoisa puhemies

niin tämän budjetin käsittelyn yhteydessä kuin vaikkapa rakennepaketin yhteydessä on moneen kertaan puhuttu säästöistä mutta eihän tässä mitään säästetä päinvastoin kyseessä on paniikinomainen kulujen karsinta menojen karsinta

oikeasti jos noususuhdanteen aikana olisi säästetty tilanteemme nyt ei olisi senkaltainen kuin mitä se nyt valitettavasti on

tikulla silmään sitä joka menneitä muistelee mutta voi vain kysäistä tässä olivatko noususuhdanteen aikana toteutetut veronkevennykset järkeviä

erittelemättä tuon laman moninaisia syitä voidaan todeta henkisen ilmapiirin muuttuneen peruuttamattomasti

enää ei ole entisenlaista tulevaisuudenuskoa ei ole pysyviä työpaikkoja ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

aika ajoin erityisesti kuntapolitiikan piirissä puhutaan pilkallisesti urheilupuolueesta ikään kuin jonakin salakähmäisenä porukkana mutta kun liikuntapolitiikasta puhutaan niin kyllä silloin liikutaan laajalla kentällä niin kuin tässä lakiesityksen johdantotekstissä sanotaan että vahvistetaan sitä ajatusta että liikunta on peruspalvelua

samalla tavoin tässä hetkessä ajassamme on nähtävissä monia uhkaavia tekijöitä

suomalaisethan ovat perinteisesti olleet ammattiylpeitä mutta kun monilla aloilla ei voida vaikuttaa työn sisältöön ja hyväksytään huono työn laatu kireän kilpailun ja kireän aikataulun nimissä niin tästä seuraava kyynistyminen ja ammattiylpeyden häviäminen voi olla äärimmäisen kohtalokasta

silloin liikutaan hyvin pitkälle sosiaalipolitiikan ja terveyspolitiikan rajapinnassa hyvin keskeisissä ihmisenä olemisen kysymyksissä

meillä on upea järjestelmä suomessa että liikunnan infrastruktuuri mahdollistuu veikkausvoittovarojen kautta

on äärimmäisen tärkeää että urheilupaikat pysyvät myös vastaisuudessa kunnossa ei liene realismia että merkittävässä määrin urheilupaikkauudisrakentamista syntyy mutta että nykyiset pidetään kunnossa esimerkiksi uimahallit ovat yksi tikittävä aikapommi

tällainen kehitys paitsi nakertaa uskoa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen myös lisää yhteiskuntarauhan järkkymisen mahdollisuutta

olen myös niitä kansanedustajia jotka yhtyvät näihin näkökulmiin joita on useammassa puheenvuorossa sanottu että on pidettävä huoli että alueelliset liikuntajärjestöt ovat myös vastaisuudessa valtionavun piirissä kuten myös erityisliikuntajärjestöt

pariin kohtaan en malta olla puuttumatta

on muistettava että liikkumaton olotila on olematon liikkumatila

työmatkavähennystä supistetaan omavastuuta korottamalla ja samanaikaisesti korotetaan polttoaineveroa ja ajoneuvoveroa

mahdottomilta tuntuvia yhtälöitä kun lisäksi otetaan huomioon se että eun kieltäessä joukkoliikenteen tukemisen julkinen liikenne harvenevalta maaseudulta on käytännössä pitkälti jo loppunut valitettavaa kehitystä

ministeri antti rinne aivan oikein sanoi esittelypuheenvuorossaan että nyt tarvitaan tulevaisuudenuskoa vahvistavia toimenpiteitä